minä nyt haluan luottaa palkansaajajärjestöihin että ne kykenevät tämän asian ratkaisemaan eivätkä tee mitään kansalaisten oikeustajua loukkaavaa eläkeratkaisua tai sopimusta

niukin tarjonta suhteessa ikäluokkaan olisi edelleen uudellamaalla

minusta on vallan käsittämätöntä se että keskustapuolue kehtaa täällä olla vastustamassa tätä oppivelvollisuusiän nostoa

uskaltaisin sanoa näin että arvostamani valtioneuvos johannes virolainen joka istui tuossa etupenkissä kun sain ekan kauden täällä olla kääntyisi haudassaan jos uskaltaa näin sanoa että keskusta ei näe tätä oppivelvollisuusiän nostoa ikään kuin oikeasta viitekehyksestä puhumattakaan professori jukka sarjalasta keskustalainen merkittävä koulutuspoliitikko

nyt jo käydyssä keskustelussa on moneen otteeseen todettu näitä tiettyjä tunnuslukuja

sen takia yritän käydä kyllä kepulaisten koulutuspoliitikkojen kanssa vielä ihan privaatistikin keskustelua että eihän tämä näin voi mennä että kepu ottaa entisen taantumuksellisen kokoomuksen paikan koulutuspolitiikan kehittämisessä

olen erittäin hyvin perillä siitä ja mielenkiinnolla tulen nyt perehtymään näihin palautteisiin erityisesti oulun seudun kohdalta myöskin lapin kohdalta ja olen vakuuttunut siitä että varmaan korjausliikkeitä tullaan tekemään

arvoisa puhemies

haluan nyt korostaa itse sitä että on tärkeää että siinä yhteydessä turvataan alueellinen saatavuus että säästöjä sitten haetaan seinistä ei opetuksesta ja kannustetaan myöskin sitten nuoria tällä uudella rahoitusjärjestelmällä suorittamaan tutkintonsa loppuun

tämä nyt tästä ettei nyt tahallaan vääristellä todellisuutta

arvoisa puhemies

en minä ole luvannut perua niitä leikkauksia ja säästöjä joita hallitusohjelmaneuvotteluissa on tehty

ja sitten se tutkimuksellinen huomio että köyhyys suomessa on myös pitkittynyt

mutta hallitusohjelmaneuvotteluissa sovittiin myöskin kahdesta erittäin merkittävästä historiallisesta asiasta

ukkolalle

toinen on nuorten yhteiskuntatakuu ja toinen nuorten aikuisten osaamisohjelma

maakuntakohtaista nuorisoikäluokan kokoon perustuvaa tavoitteenasettelua on tarkistettu eräiden keskeisten kriteerien perusteella

samaten korostan tässä uudistuksessa aikuiskoulutuksen turvaamisen merkitystä koska oppilaitoksilla on helposti taipumus kohdentaa koulutusta niille joista he saavat rahat helpommin ja siinä tärkeä aikuiskoulutus jää väliin

se oli laajapohjainen sateenkaarihallitus jossa kokoomus heilutti aivan keskeistä tahtipuikkoa eli tätä asiaa ei kannata kyllä ollenkaan tuupata sosialidemokraattien kylkeen

näitä ovat perusopetuksen päättäneiden koulutukseen pääsy maakunnan lukiokoulutuksen tarjonta osana toisen asteen koulutustarjontaa maakunnassa järjestettävän ammatillisen koulutuksen vetovoima ja nuorten hakeutuminen muuhun kuin kotimaakunnassa järjestettävään koulutukseen sekä maakunnassa järjestettävästä koulutuksesta työllistyminen

arvoisa puhemies

me kannamme varmaan vastuun siltä osin laajapohjaisessa hallituksessa ollessamme mutta emme ole kyllä tämän isiä tai äitejä

edustaja puumala tuossa hetki sitten puheenvuorossaan ääneen ajatteli ja spekuloi sillä mitä sosialidemokraatit olisivat tehneet jos olisivat hallitusohjelmaa tehneet

arvoisa puhemies

täällä ei ole puhuttu vuorotteluvapaasta oikeastaan mitään se tuli pääministerin esittelypuheenvuorossa esille

ei ei ei

jo ennen vaaleja itse myöskin täällä täysistunnossa ainakin kahteen otteeseen totesin että koulutukseen tehdyt säästöt on jo tehty aivan piripintaan ja kyllä minä haluan uskoa sillä tavalla sosialidemokraatteihin että arvostan kyllä myöskin keskustapuoluetta olen pitänyt sitä sivistyspuolueena ja pidän edelleenkin olisimme kyllä pyrkineet pitämään kiinni siitä että ei leikata ja niitä säästöjä olisi tehty meidänkin toimesta rakenteellisilla toimilla esimerkiksi tämän keskiasteen kohdalta

en juokse karkuun tätä poliittista vastuuta mutta niin kuin sanoin korjausliikkeitä tulee ja niitä tehdään siitä ei tarvitse olla huolissaan

vuorotteluvapaa on ainut toimiva työnjakamisjärjestelmä suomessa

olisi voitu tehdä paljon enemmän

sen vuoksi on oikeastaan noloa lukea ahjo lehdestä heikki hiilamon haastattelu hiilamohan oli sata komitean perusturvajaoston jäsen

sen takia tulen pitämään tarkasti huolta siitä että tätä toimivaa järjestelmää ei liikaa nyt säästöjen merkeissä olla romuttamassa

nythän te olette jättämässä niistä säästötalkoista lukiot pois keskiastetta ei yhdistetä sillä tavalla koordinoida

hiilamon mukaan sata komiteassa perusturvan parannusehdotukset pohjimmiltaan kaatuivat siihen että sosiaalimenot on haluttu painaa mahdollisimman pieniksi jotta verojen alentamista ja nimenomaan ylimpien tuloluokkien marginaaliveroprosentin alentamista voitaisiin jatkaa

mutta tätä koordinaatiota pitää voida tehdä ja tätä kautta hakea säästöjä

arvoisa puhemies

satonen yhtyy kiitoksiin

arvoisa puhemies

se mitä nyt sanon on tärkeää

toivoisin joskus nätin sanan myöskin koskien tätä yhteiskuntatakuuta jonka osana on koulutustakuu nuorille

suomen koulutusjärjestelmä on maailmanlaajuisesti arvostettu sitä on rakennettu vuosikymmeniä yhdessä

tässä hetki sitten kansanedustaja naucler pariin asiakohtaan vähän kriittisesti puuttui

viimeisiä kuukausiaan istuvan hallituksen ohjelmaan on kirjoitettu lupaus ettei ketään jätetä yksin

me lupaamme järjestää jokaiselle peruskoulun päättävälle nuorelle koulutus harjoittelu tai työpajapaikan

arvoisa puhemies

kuuntelin tarkkaan edustaja kivelää ja sanonko nyt kuitenkin niin kuin vähän nätimmin että se oli hyvin ristiriitainen

myös valiokunta oli sitä mieltä että tämä valtioneuvoston ensimmäinen tasa arvoselonteko olisi ansainnut käsittelyn myöskin muissa valiokunnissa ainakin keskeisissä valiokunnissa mutta siihen ei nyt ollut aikaa

olen itse kritisoinut näitten loppuvaiheen säästöjen määrää mutta tämä hallituksen esitys perustui kahteen lakiin siihen että uudistetaan opetus ja kulttuuriministeriön johdolla järjestäjäverkkoa ja sen rinnalla ovat sitten nämä säästöt

köyhyysrajan alapuolelle jääneiden lapsiperheiden määrä on tämän hallituskauden aikana kasvanut samoin kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä

hän moitti oppositiota edustaja käytti aika voimakasta termiä että olemme räyhänneet täällä räyhäämässä

naucler kritisoi myöskin sitä että seuraava tasa arvopoliittinen selonteko annetaan kymmenen vuoden päästä

sitten kivelä omassa puheenvuorossaan kuitenkin päätyi tämmöiseen pohdiskeluun arvokkaasta elämän ehtoosta kohtuullisesta elämisen tasosta jotta ikäihmiset voisivat kokea myöskin arvokkuutta

me olemme tehneet suomessa peruskoulu uudistuksen ammattikorkeakoulu uudistuksen sillä tavalla vastuullisesti että on huomioitu ne paikalliset olosuhteet

se on meidän arvopoliittinen valintamme

kuitenkin on realistista nähdä että tässä nyt on hyvä antaa mahdollisuus eri toimijoille aikaa neljä vuotta ja sen jälkeen tuleva eduskunta sitten käsittelee asioita

arvoisa puhemies

nyt jätämme ikään kuin kellumaan lukiot ammatilliset oppilaitokset ilman opetus ja kulttuuriministeriön arviointia koulutuksen saatavuudesta tasa arvosta tasapuolisuudesta

arvoisa puhemies

käsittelen tässä puheenvuorossani vain tämän hallituksen lakiesityksen kohtaa jossa käsitellään näitä eun valtiontukisäännöksiä ja niitten mahdollisia vaikutuksia suomalaiseen palkkatukijärjestelmään

minä en väitä tietystikään että nämä huostaanotot johtuisivat siitä yksin että äiti oli köyhä ja joutui elämään niukkuudessa mutta niin kuin hyvin tiedämme tämä niukkuus ja köyhyys myöskin tämän päivän arjen elämässä ahdistaa eikä aina luo näitä parhaita edellytyksiä sitten lasten kasvun tukemiseen

juoksin työhuoneestani

me joudumme tekemään näitä säästöjä ja leikkauksia kaikilta sektoreilta ja tässä mielessä valitettavasti myöskin opetus ja kulttuuriministeriö joutuu osallistumaan näihin talkoisiin

minun oli pakko tulla käyttämään tämä puheenvuoro sen takia että tässä oli taas kerran kyseessä tällainen vihreä valhe vihreä sumutus

sen takia ministeri kiurun esitys on vastuullinen

myöskin valiokunnassa käytiin mielenkiintoinen keskustelu siitä että tuohon väliraporttiin pitää kyllä saada tämmöinen analyyttisempi syvällisempi yhteiskunnallisempi näkemys siitä mitä tasa arvopoliittisella ohjelmalla tarkoitetaan ja mihin eri syihin halutaan tarkemmin puuttua

sanahelinä on sanahelinää ja teot ovat tekoja

karimäki oli oikeassa vaatiessaan perusturvan tason korotusta mutta kun hän vaati peruspäivärahan ja ansiosidonnaisen kytköksen poistamista se on minusta raukkamaista puhetta ja politiikkaa

mustajärvi viittasi jossa työministeri sinnemäki ei puolittain sanonut vaan tarkoitti minusta niin kuin selkokielellä sitä että hän toivoo että valiokunta oman asiantuntijakuulemisensa pohjalta tekee tarvittavat muutokset ja korjausesitykset tähän hallituksen esitykseen

kuitenkin valiokunta kiinnitti ydinasioihin syvällisesti huomiota siis työelämään samapalkkaisuusohjelman toteuttamiseen kangerteluun sitä on tehostettava ja tasa arvolakiin pitää tulevaisuudessa saada täsmällisemmät ohjeet siitä miten töiden samanarvoisuutta tulee palkkakartoituksissa arvioida

koen itse näin että se ei likimainkaan mitään ongelmia lopullisesti ratkaise

arvoisa puhemies

kyllä me arvostamani opetusministeri anteeksi työministeri lauri ihalaisen kanssa keskustelemme päivittäin monta kertaa

se on ikään kuin ensimmäinen steppi tehdä jotain laajempaa ja konkreettisempaa ajatellen näitä jälkeenjääneitä peruspäivärahoja ja työmarkkinatukea jotta ihmiset eivät joutuisi sitten hakemaan sosiaalitoimistosta viimesijaista toimeentuloturvaa

kysymys on poliittisen tahdon asiasta ja minusta on todella inhottavaa että vihreä puolue tässä asiassa edelleen toistaa tätä samaa valhetta sumutusta

oli mielenkiintoista kun olin ottamassa tasa arvoasiain neuvottelukunnan esityksiä tulevan hallitusohjelman sisältöalueiksi siellä olivat muiden puolueiden edustajat myöskin ja he esittivät yksimielisesti että lakiin on lisättävä säännös joka velvoittaa vertailun tekemisen yli työehtosopimusrajojen ja esittivät myöskin että luottamusmiesten tiedonsaantioikeutta näiden tehdessä palkkakartoituksia on laajennettava

totta kai olemme huolissamme näistä uutisista jotka käytännössä merkitsevät jo nyt hankalan työttömyystilanteen heikkenemistä

en muista koskaan parlamentaarisen urani aikana tilannetta että vastuuministeri olisi näin varhaisessa vaiheessa sanonut valiokunnalle että antaa täydet mandaatit korjata

käsitykseni mukaan työministeri ihalaisella on omia esityksiä ja näkemyksiä näitten rahatoiveittenkin suhteen

totta kai yritämme sitä sitten tehdä yhdessä ministerin kanssa koska valtava tarve nyt tähän on

nämä ovat asioita jotka ovat olleet poliittiselle oikeistolle tähän asti kiusallisia mutta nyt tässä tanessa näihin on päädytty

karimäen puheenvuorossa siihen että on se niin kuin mielenkiintoinen ja uskomaton juttu että ruotsissa on olemassa sen kaltainen työvoimapolitiikka ja tukijärjestelmä että euroopan unionin ja neuvoston kannat eivät heilauta suuntaan eikä toiseen ruotsin tilannetta

minusta on myöskin tärkeää että me olemme ottaneet kantaa yksin ja lähihuoltajien mahdollisuuteen tehdä työtä osallistua työntekoon ja hoitaa perhettään ja lapsiaan

tätä työnteon mahdollisuutta on helpotettava esimerkiksi päivähoitopalveluita kotipalveluita ja koululaisten iltapäivähoitoa kehittämällä

edellä mainittu tarkoittaa sitä ettei tuen myöntämiseen liity viranomaisharkintaa tuella palkattavan henkilön täyttäessä tuen myöntämisen kriteerit

mietinnössä myöskin voimakkaasti kiinnitetään huomiota ikään kuin mies tai poika näkökulmaan eli on syytä nyt pureutua syvästi siihen mitä näitten syrjäytymisvaarassa olevien poikien ja nuorten miesten hyväksi voidaan tehdä ja mitä heiltä voidaan myöskin itse asiassa enemmän vaatia

ei tämä mikään uutinen ole

ja meillä nyt tämä hallituksen esitys lähtee siitä että pääosin näitä tukijaksoja joko lyhennetään tai ylipäätänsä tullaan merkittävästi vaikeuttamaan kolmannen sektorin toimintaa

arvoisa puhemies

olen itse oikein tyytyväinen siitä kun olin lähes urani huipulla toissa vuonna kun edustin koko suomen parlamenttia euroopan unionin naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen kampanjan koordinaatiohankkeessa

pitää palata perusasioihin

meillä on myöskin kirjattuna lausumaan nyt sitten se että naisiin kohdistuvan väkivallan vastaiselle toimintaohjelmalle osoitetaan valtion talousarvioissa riittävät pitkäjänteisen toiminnan mahdollistavat määrärahat

tämä on minusta tosi tärkeätä

tätä lähellä on myöskin se meidän lausumamme jota myöskin pidän erittäin tärkeänä eli että meillä on näitä turvakoteja aivan liian vähän verrattuna euroopan neuvoston suosituksiin ja meillä on siitäkin nyt lausuma että tähän asiaan kerta kaikkiaan tulee sitten voimavaroja osoittaa

hyvässäkin työllisyystilanteessa tulee työmarkkinoilla aina olemaan merkittävä määrä henkilöitä joiden työpanos ja osaaminen eivät riitä avoimien työmarkkinoiden työllistämiskynnysten ylittämiseen

tästä syystä me tarvitsemme välityömarkkinoita jotka mahdollistavat vaikeassa työmarkkina asemassa oleville ihmisille työhön perustuvan toimeentulon ja yhteiskunnallisen osallisuuden

arvoisa puhemies

kyllä minä sanoisin että tästä muodostuu semmoinen muotokaunis kokonaisuus joka jää kyllä uskon että sen vaikutukset tulevat näkymään jo seuraavassa hallitusohjelmassa kun tämä on myöskin valiokunnan yksimielinen esitys

nyt on selvää että tämä hallituksen esitys jos se tämmöisenä tulisi hyväksytyksi sekä vaarantaa käytännössä kolmannen sektorin roolin työllistäjänä että sosiaalisen yritystoiminnan laajamittaisen kehittämisen

työelämä ja tasa arvovaliokunnalle on ollut lempilapsi sydämen asia kehittää ja laajentaa sosiaalista yritystoimintaa

tällä hetkellä opetus ja kulttuuriministeriössä valmistellaan varsin kunnianhimoista koulutuksen tasa arvo ohjelmaa joka on tarkoitus tuoda joulukuussa valtioneuvoston käsittelyyn

tämä ei sitä tue

tämä de minimiksen käyttöönotto mitätöisi pitkälle saadut aikaansaannokset ja sosiaalisen työllistämisen toimialan ja välityömarkkinoiden jatkokehittämisen

siinä yhteydessä on tarkoitus peruskoulu lukio ammatillinen ammattikorkeakoulu tiedekorkeakoulu ja myöskin aikuiskoulutus ottaa mukaan

tämän myötä on mahdollista todennäköistä että toimijakentältä katoaa merkittäviä kolmannen sektorin toimijoita jotka ovat palkkatukityöllistäneet systemaattisesti työnhakijoita useiden vuosien ajan

me arvioimme tällä hetkellä viimeisiä koulutuksen tasa arvoon koulutuksen eriytymiseen syrjäytymiseen liittyviä tutkimustietoja ja tarkoitus on rakentaa tältä pohjalta tällainen suomalaisen yhteiskunnan yhteisöllisyyttä ja tasa arvoa lisäävä koulutusohjelma koska meillä nyt on tiedossa että meidän hyvässä peruskoulussakin on tapahtumassa tällaista oppimistulosten merkittävää eriytymistä jonka taustalla on myöskin koulujen vapausasteen lisääminen johon ei sinällään ole tarkoitus puuttua

ja arvon puhemies tässä puhutaan siis tuhansista työntekijöistä tuhansien heikommassa työmarkkina asemassa olevien ihmisten työpaikan ja tulevaisuuden vaarantamisesta

arvoisa puhemies

käsitykseni mukaan valiokunta tulee esimerkiksi hyvin perusteellisesti selvittämään tämän ruotsissa käytössä olevan mallin jonka taustalla on varmaan pitkäaikainen ruotsalaisten sosialidemokraattien tekemä tämmöinen aktiivisen työvoimapolitiikan malli joka lähtee siitä että jokaisen ihmisen työtä ja työpanosta arvostetaan jotta hän löytää työpaikan

mutta meillä on semmoisia rakenteellisia tekijöitä joihin voidaan puuttua muun muassa uudistamalla valtionosuusjärjestelmää voidaan parantaa sitten näitä tasa arvoisia koulutuksen ja

olen itse tällä hetkellä nyt kun asiantuntijakuulemista ollaan aloittamassa epävarma miten tämän suhteen käy

yksi sellainen on se että tämän ryhmäpoikkeusasetuksen käyttöönotolle tulisi asettaa riittävän pitkä siirtymävaihe vähintään kolme vuotta jotta kolmannen sektorin toimijat ehtisivät sopeuttaa toimintaansa uuteen tilanteeseen

se mikä liittyy työministeriön työ ja elinkeinoministeriön rooteliin on se että myöskin ministeriölle tulisi jäädä aikaa sopeuttaa omat tukensa uuteen tilanteeseen

siirtymäkauden aikana nähtäisiin myös mihin tämä talouden kehitys johtaa kun tämä työllisyystilanne nyt todennäköisesti vielä voi olla pitkäänkin hyvin vaikea ja hankala

arvoisa puhemies

alan kyllä odottaa keskustapuolueen kansanedustajilta joita lähtökohtaisesti arvostan analyyttisempia puheenvuoroja täällä

luin jostain teidän käyttämistä puheistanne sen että opetusministeri gustafsson on lakkauttamassa ennätyksellisesti meidän peruskouluja

sehän johtui siitä että kunnat päättivät väestökehityksestä johtuen lopettaa kyläkouluja lähikouluja

mitä tulee tähän alueelliseen tilanteeseen niin kuten täällä edustaja tuppurainen totesi alueellinen saavutettavuus johtuen ikäluokkakehityksestä valtakunnallisesti paranee käytännöllisesti katsoen joka puolella suomea

se viittaukseni keskustan tupailtoihin oikeastaan tarkoitti sitä että tätä asiaa ja kokonaisuutta pitää valaista ja käsitellä kokonaisuutena eikä vain siitä yhdestä näkökulmasta mitä nyt osin tehdään ja tapahtuu

eniten nämä muutokset vaikuttaisivat niihin maksullisia tuotteita ja palveluja tuottaviin yhdistyksiin ja säätiöihin jotka ovat nykyisin voineet kattaa työntekijöitten palkkakustannukset kokonaan palkkatuella

siis niin kuin minä tuossa totesin tämä ikäluokkakehitys on vain yksi osatekijä tässä se on aika merkittävä mutta niin kuin sanoin niin kyllä minusta se nyt on rehtiä ja rehellistä ja alkiolaista politiikkaa että ymmärretään sitä että koulutuspaikkojen pitää olla siellä missä ovat nuoretkin

minulla on tässä mukana myöskin vanhus ja lähimmäispalvelun liiton kannanotto joka on aikanaan lähetetty ministeri sinnemäelle ja työ ja elinkeinoministeriölle että on vaarassa että de minimis johtaa katastrofiin vanhustenhuollossa

nyt me myöskin tämän yhden esimerkin pohjalta tulemme valiokunnassa arvioimaan mikä tämän hallituksen esityksen vaikutus nyt sitten esimerkiksi tämän vanhus ja lähimmäispalvelun liiton palveluihin vanhustenhuollossa on

mutta kuten sanoin odotan palautetta

tiedän matkailun ja kaivosteollisuuden kasvun lapissa tiedän oulun seudun voimakkaan kehityksen kuten kuopion joensuun jyväskylän ja niin edelleen

esimerkiksi nämä tahot esittivät sitä että heidät tulisi jättää tämän ryhmäpoikkeusasetuksen ja tämän de minimis asetuksen ulkopuolelle heidän palvelutuotteittensa kohdalta